kysymyshän on siitä että valtioneuvostolla on perustuslain mukaan velvollisuus antaa kaikki se informaatio ulkoasiainvaliokunnalle joka koskee ulko ja turvallisuuspolitiikan johtamista oli se sitten eu asioita tai yleisempää ulko ja turvallisuuspolitiikkaa

se tuo tämmöistä ikään kuin laajaa demokratiaa mukaan ja mahdollisimman laajaa eri kansankerrosten osallistumista isojen tärkeiden uudistusten valmisteluun

siis sekä parlamentarismin puolesta että sitten tällaisen parlamentaarisen valmistelutavan koko poliittisen kentän kattavan valmistelun puolesta pyrimme toimimaan silloin kun on isoista merkittävistä asioista kysymys

alku vaikuttaa onneksi lupaavalta viestit äänekoskelta varkaudesta tai riihimäeltä mutta lisää niitä tarvitaan ja joka maakunnasta

se on ollut tavallaan valiokunnan omasta aktiivisuudesta kiinni onko näitä pyydetty erikseen mutta olisi hyvä että säännönmukaisesti valtioneuvostolla on velvollisuus pitää ikään kuin koko ulkopoliittisen johdon toimista valiokunta hyvin informoituna ja tätä tuo ulkoasiainvaliokunnan lausuma tarkoittaa

täällä on käyty kauhean kiivas keskustelu keskustan monikunta mallista ja sitten tästä vastuukunta mallista jota kuvaillaan yleisellä tasolla orpon työryhmän esitysten pohjalta

kummastakaan ei ole semmoista yksityiskohtaista tietoa että voitaisiin sanoa miten ne toimisivat käytännössä miten ne vastaisivat kansalaisten perusteltuihin odotuksiin paremmista terveyspalveluista miten kansalaisten yhdenvertaisuus kuntien kansanvaltaisuusperiaate toteutuu niissä miten turvataan vähemmistösuoja ja miten taas tämmöinen normaali demokraattinen enemmistöperiaate

herra puhemies

saamelaiskäräjälain muutosesitys on aiheuttanut laajaa yhteiskunnallista keskustelua varsinkin pohjoisessa suomessa

nuorisotakuu on alkujaan suomalainen sosialidemokraattinen keksintö suorastaan vuosikymmenten takaa joka on levinnyt ja leviämässä eurooppaan

tarvitaan lisätyötä

sinänsä on kiitettävää että on näinkin viivästyneenä kuitenkin saatu kasaan esitys mutta vakavasti tässä pohtii sitä olisiko parempi sitten hyvän pohjatyön pohjalta kuitenkin varata eduskunnalle riittävästi aikaa tehdä näitä linjaratkaisuja

varmaankin nyt on tilanne se että esimerkiksi perustuslakivaliokunta ei pysty eikä voikaan ottaa kantaa siihen minkälaiset mallit ovat perustuslain mukaisia minkälaiset eivät vaan pitäisi keskittyä tähän nyt käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen

tämä käsittely myöskin eduskunnassa on ollut erimielinen

minkälaisella prosessilla kunnat lähtevät selvittämään tulevaa kuntarakennetta

tuohon perustuslakivaliokunnan mietintöön on liitetty työelämä ja tasa arvovaliokunnan ja maa ja metsätalousvaliokunnan lausunnot

pitää ottaa kantaa myös niihin oikeuskanslerin esittämiin kysymyksiin onko meillä eduskuntana riittävä tieto tämän asian käsittelyyn ja onko kunnilla sitten ja missä vaiheessa riittävä tieto näistä reunaehdoista

esittelen nyt ensinnä tämän perustuslakivaliokunnan enemmistön kannan ja sitten lopuksi tulen tuohon vastalauseeseen

suomi on itävallan ja luxemburgin ohella lähtenyt pioneerityöhön tämän sosialidemokraattien koko eun alueelle ajaman nuorisotakuun toteuttamiseksi työttömyyttä kestävästi leikkaavalla tavalla

no sehän historiallisesti pohjautuu muun muassa siihen että oli harvassa juristikoulutuksen saaneita harvaan asutussa maassa ja tällaisista nopeus ja varmuussyistä sitten on säilynyt yli vuosikymmenten tämä poliisin johtovastuu esitutkinnasta

säännös ei rajoitu ainoastaan kielellisten oikeuksien turvaamiseen vaan se ulottuu laajemmin turvaamaan saamelaisten kulttuurimuotoa johon kuuluvat saamelaisten perinteiset elinkeinot kuten poronhoito kalastus ja metsästys ja tarjoaa valtiosääntöisen perustan heidän elinolosuhteidensa kehittämiselle heidän omaa kulttuuriperinnettään kunnioittaen

siellä on toisen asteen koulutuksen lisääminen aikuisille ja oppivelvollisuuden lisääminen opetusministeri krista kiurun johdolla uuteen ikäluokkaan ja korkeakouluihin hakevien suman purkaminen aloituspaikkojen määrää nostamalla

tällä hetkellähän tilanne olisi hiukan toinen että sinänsä juridisen kontrollin mahdollisuus on parempi mutta sitten taas syyttäjäorganisaation muutokset ovat vetäneet näihin isoihin syyttäjäyksiköihin niin että tämä maantieteellinen läheisyys ei välttämättä enää ole samaa luokkaa kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten

oikeuskanslerin kertomuksessa ja tässä keskustelussa on nostettu ansiokkaasti esiin merkittäviä yhteiskunnan oikeusturvaongelmia erityisesti viivästymiseen ja lainkäytön tehottomuuteen liittyen

oleellistahan tässä on se että kuitenkin sen tavan millä kehitetään tutkinnan johtamista poliisin ja syyttäjien välillä pitäisi olla selkeä ja ymmärrettävä että sillä voi olla kaksi tavoitetta toisaalta se että kansalaisten oikeudet paremmin varmistetaan ja tutkinnat tulevat huolellisesti suoritetuiksi ja toinen kysymys on sitten se joka meillä liiaksi unohtuu että myöskin sitten tutkintatoimien tehokkuuteen nopeuteen ripeyteen kiinnitetään vahvempaa huomiota ja myöskin siltä kannalta että sitten aikanaan kun tutkinnan jälkeen mennään oikeudenkäyntiin myös oikeudenkäynti olisi hyvin valmisteltu ja se voitaisiin käydä kohdennetusti ja viivytyksittä

hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella perustuslakivaliokunta pitää lakiehdotuksia tärkeinä ja tarpeellisina saamelaisten kulttuuria ja kieltä koskevan itsehallinnon kehittämiseksi

esimerkiksi tässä keskustelussa on nostettu esiin erillinen perustuslakituomioistuin erillinen tuomioistuinhallinto ja sitten erilliset viivytyskorvausprosessit näiden ratkaisukeinoina kun se ongelma on siinä että pitäisi se varsinainen lainkäyttö saada tehokkaammaksi ja keskittymään olennaiseen

työttömyysongelmia ei voida ulkoistaa työvoimahallinnon huoleksi vaan kasvun ja työllisyysasteen parantaminen kuuluu jokaisen hallinnonalan tehtäviin

se vaatii työmenetelmien muutosta se vaatii parempia resursseja mutta se vaatii myös tämmöistä uudistushalua että keskitytään siihen tehostamiseen prosessien johtoa parantamalla ylipäänsä organisaation johtamista tehostamalla eikä aina kaiveta uutta instituutiota ongelmien ilmetessä

sen tulee kuulua jokaisen ministerin ja pääjohtajan huoneentauluun

ehdotettu säännös sisältää voimassa olevan lain tapaan subjektiivisen kriteerin jonka mukaan henkilön on itse pidettävä itseään saamelaisena niin sanottu itseidentifikaatioperiaate

no siinä tuli sitten mutkia matkaan mitkä ne korvaavat järjestelmät ovat mutta ehkä yleisempi oppi tästä prosessista on että näissä kansainvälisissä sopimusjärjestelyissä pitää vaatia symmetrisiä ratkaisuja niin että ei mennä kieltämään pienten maiden halpoja järjestelmiä yksipuolisesti jos sitten kuitenkin ne isot maat kovimpia asevaroja käyttävät ja asevarustelua harrastavat jäävät sopimusten ulkopuolelle

tällaiseen ajatteluun koetettiin kataisen hallituksen ohjelmaa oikeusturvajaksoa virittää ja toivottavasti siihen nyt puhtia löytyy

suurin tarve esitutkinnan johtajien poliisimiesten ja syyttäjien väliselle hyvinkin tiiviille yhteistyölle on näissä laaja alaisissa rikosjutuissa ennen kaikkea talousrikollisuudessa

siellä on ihan perustekijöissä näitä isoja ongelmia

miten saadaan tietojärjestelmät nämä päivittäiset työvälineet ajan tasalle

tämä on nyt ollut useammankin kansainvälisen sopimusjärjestelyn valitettava piirre että ne ovat luonteeltaan tällä lailla epäsymmetrisiä ja juuri pieniä omaa maataan puolustavia maita sorsivia

jos me sitten rupeamme perustamaan uusia elimiä niin ne vievät sitten taas ne miljoonat ja tavallaan toissijaisiin tarkoituksiin verrattuna siihen että tavallisen kansalaisen oikeudet eivät toteudu

tässä viitataan niihin korkeimman hallinto oikeuden ratkaisuihin joita valitusten johdosta on tehty eri saamelaiskäräjien vaalikierrosten yhteydessä

tavallinen kansalainen joutuu sivusta katsomaan kun sitten jotkut vakuutusyhtiöiden rahoittamat asianajajat käyvät oi keutta lainausmerkeissä isoissa jutuissa ja jokapäiväisen arjen oikeudellinen ongelma ei saa ratkaisua ja ratkaisua ei uskalleta hakea kun prosessit ovat liian kalliita ja liian monen lukon takana

toisaalta korkein hallinto oikeus on sittemmin antanut ykn kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen valvontakomitean niin sanotun rotusyrjintäkomitean suosittamalla tavalla aiempaa enemmän merkitystä henkilön itseidentifikaatiolle sekä määritelmäsäännöksen objektiivisiin perusteisiin tukeutuvien eri näkökohtien punnintaan palautuvalle kokonaisharkinnalle

silloin varmasti voitaisiin ajatella myös sitä että olisi alakohtaista se sääntely että määriteltäisiin minkälaisissa rikoksissa astuisikin syyttäjä suoraan lain nojalla voimakkaammin sitä tutkintaa ohjaamaan kohdentamaan ja varmistamaan että tutkinnan laajuus on oikea ja että se tapahtuu sitten ripeällä tavalla

tämmöistä kokonaisvaltaista lainkäytön tehostamista paluuta peruskysymyksiin kaivataan ja siinä yhtenä osana varmaan ovat ne somla rahat joihin tässä kiinnitettiin huomiota

tässä voisi olla se suuri harkinnan paikka kannattaisiko jotta tämä selvitettäisiin kunnolla ottaa sitten aikalisä ja muuten huolella tehty valmistelu olisi kuitenkin käytössä näitten itse perusnormien osalta

perustuslakivaliokunnan enemmistö pitää korkeimman hallinto oikeuden tapaan muun ohella itseidentifikaatiota ja asian kokonaisharkintaa sekä perus ja ihmisoikeusmyönteistä tulkintaa tärkeinä

mutta tietysti näitten yksittäisten pakkokeinojenkin kohdalla tätä asiantuntijoiden kuulemista ja tämmöistä viileää arviointia siitä onko näiden muutosten taakse riittävän tukevia perusteluja esitetty toki tarvitaan

arvoisa puhemies

tämä pakkojäsenyyskysymys on tosiaan ollut parikin kertaa perustuslakivaliokunnan selvitettävänä mutta silloin ammattikorkeakoulujen osalta tilanne oli toinen

on olemassa tämä ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö sen hallinnointi ja muita laissa määrättyjä opiskelijoiden sosiaaliseen asemaan ja myöskin opintodemokratiaan liittyviä tehtäviä

siirrytäänkin sitten ikään kuin tämmöiseen sopimusmenettelyyn mitkä asiat ilmoitetaan sinne syyttäjälle ja sitten tälle taas tulee poikkeussäännös

tältä osin valiokunta pitää tärkeänä että saamelaismääritelmää sovellettaessa saamelaiskulttuurin moninaisuus otetaan aidosti huomioon ja huolehditaan kaikkiin saamelaisryhmiin kuuluvien oikeuksista

ilmoitus on kuitenkin aina viipymättä tehtävä asiasta jossa rikoksesta epäiltynä on poliisimies jollei asiaa käsitellä rikesakko tai rangaistusmääräysasiana

tässä ammattikorkeakoululainsäädännössähän pyrkimyksenä on rakentaa samantyyppinen analoginen malli ammattikorkeakoulujen oppilaskunnille ja tämä on uusi tilanne niin että sitä pitää sitten perustuslakivaliokunnan arvioida kun asia lausunnolle sinne tulee

tämä on ymmärrettävää ja selkeämpi osa tätä määräystä

kun syyttäjä erikseen lukee vaikka lehdestä että tämmöinen asia on tulossa niin hän sitten kertoo poliisille että tästä nyt ainakin sitten ilmoitatte tänne syyttäjälle kun siinä esitutkinta etenee

vaalilautakuntaa koskevaa sääntelyä ehdotetaan tarkistettavaksi siten että vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä nykyisen neljän asemesta ja eri saamen kielten ja kulttuurimuotojen tulee olla vaalilautakunnassa edustettuina

on hyvin sanoisiko epämääräisesti määritelty ensinnäkin se perusasia miten tämä ilmoitustieto syyttäjälle tulee esitutkinnasta toki siten että siinä on tätä sopimuksen varaa että se sitten jäisi alueellisesti tai paikallisesti sovittavaksi miten menetellään

valiokunta pitää tärkeänä vahvistaa kansalaisten luottamusta vaalilautakunnan ja saamelaiskäräjien kokouksen päätöksenteon puolueettomuuteen ja läpinäkyvyyteen siten että vaalilautakunnan jäsen ei ole saamelaiskäräjien kokouksissa käsittelemässä oikeusvaatimusta vaalilautakunnan päätöksestä jota hän on ollut vaalilautakunnassa tekemässä

esitutkintaviranomaisten tulee asian laadun tai laajuuden edellyttämällä tavalla ilmoittaa viralliselle syyttäjälle esitutkinnan toimittamiseen ja esitutkintatoimenpiteisiin liittyvistä seikoista sekä tutkinnan edistymisestä muuten

tämähän on myöskin hyvin tämmöinen sanoisiko epämääräinen määrittely mitä se pitää sisällään

tämän vuoksi valiokunta ehdottaa vaalilautakuntaa koskevaan sääntelyyn lisättäväksi säännöksen jonka mukaan vaalilautakuntaan ei voi kuulua saamelaiskäräjien jäseniä eikä varajäseniä

tässähän on aika lailla laaja yksimielisyys siitä että tämä voimaan saatettava yleissopimus pitäisi laventaa näihin lapsenmyyntitilanteisiin

tämmöinen tavallinen lukija tai tavallinen juristikin olisi luullut kaiken aikaa että kun puhutaan ihmiskaupan kriminalisoinnista se pitää sisällään myös tällaisen suoranaisen ihmisen varsinkin lapsen myynnin

no tämä on sinänsä hyvä että on tätä sopimis ja neuvotteluvaraa mutta kun tätä nyt koettaa kaivaa niin tässä ei ole kirjoitettu lakiin sitä pääsääntöä missä asioissa syyttäjä johtaa prosessia missä asioissa hän ohjaa esitutkinnan sisältöä siten että keskitytään oikeisiin asioihin ja tarvittavat asiat mutta ei sitten ylimääräisiä rönsyjä ihan näistä prosessiekonomisista syistä selvitetään ja kunnolla oikeudenkäyntiä varten ja ensinnäkin tietysti syytteen nostamisen harkitsemista varten

tässä on kysymys siitä ehkä laveammastakin ongelmasta kansainvälisten yleissopimusten voimaan saattamisessa että turhan tarkasti syynätään että se vain niillä reunaehdoilla säädetään suomessa tarkkaan voimaan jotka siinä kansainvälisessä sopimuksessa luetellaan

valiokunta pitää muutosta tärkeänä ja korostaa että vaalilautakunta tulee jatkossa valita heti uusien saamelaiskäräjien kokoonnuttua kuten muutkin toimielimet ja lautakunnan kokousmäärien lisääntyminen tulee ottaa asianmukaisella tavalla huomioon myös saamelaiskäräjien määrärahoista päätettäessä jotta tuo vaalilautakunnan asianmukainen toiminta pitkin vaalikautta mahdollistuu

ei ole kellään ei käsittänyt ihoa järkevää olisi että katsottaisiin nyt sitten samalla että jos on tämmöinen hyväksikäyttöön johtava erityisen tuomittava tilanne niin myös niin sanotusti tavallinen lapsen myynti tulisi kriminalisoiduksi samalla

tämä on varmaan hyvä nopeasti täydentää tältä osin ja yleensäkin katsoa sitten näitä kansainvälisiä instrumentteja voimaan saatettaessa että myös suomen oikeusjärjestyksen kannalta tulee toimiva kokonaisuus

tässä on kyllä tämmöinen hankala asia

positiivista on että tämmöinen määräys ylipäänsä on mutta sen jälkeen tämä on jäänyt kokonaan yksittäisten virkamiesten käsiin mitä tehdään miten sitä kaivattua tehoa saadaan esitutkintaan ja toisaalta tehoa myös sen valvontaan että kansalaisten oikeussuoja toteutuu

ei pelkästään millimetrin tarkasti sitä kansainvälistä sopimusta implementoida suomessa vaan katsotaan myös että aukkopaikat tulevat tilkityiksi

inarin kunnasta ehdotetaan valittavaksi vähintään viisi jäsentä utsjoen kunnasta neljä enontekiön kunnasta kolme ja sodankylän kunnan lapin paliskunnan alueelta kaksi jäsentä sekä yksi varajäsen kustakin mainitusta kunnasta siis vähimmäismääränä

operaattoreiden vastuuta näissä nettimaailman rikosilmiöissä ei vain lapsipornografian osalta vaan myös muissa tulee lisätä

tällä hetkellä kun operaattoreiden vapaus ja vastuu eivät ole tasapainossa se johtaa näiden väärinkäytösten leviämiseen

varsinkin vaativissa ja laajoissa rikosasioissa tämä saattaa edellyttää syyttäjäparien käyttämistä mitä on painotettu myös aikaisemmin viitatussa valtakunnansyyttäjänviraston esitutkintayhteistyön tehostamista ja syyttäjäparien käyttämistä koskevassa ohjeessa

tarvitaan operaattoreille selvempiä toiminta ja tiedonantovelvoitteita toisella puolella sitten taas viranomaisille oikeus saada niitä tietoja

arvoisa puhemies

tämä kuvaa muutenkin sitä menettelyä että on koetettu riittävän löysät kirjaukset tehdä lakiin jotta ne nykyisin annetut ohjeet sitten tulevat seuratuiksi

samalla valiokunta kiinnittää huomiota tarpeeseen selvittää voitaisiinko saamelaiskäräjien kokouksen ja käräjien hallituksen suhdetta kehittää kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen välisen suhteen suuntaan siis tällaisen tietynlaisen luottamusperiaatteen suuntaan

osaksi tietysti on kysymys siitä että lainsäädäntö ja toimintavaltuudet ovat ajan tasalla mutta kysymys on myös tämmöisestä yleisemmästä tietoisuuden tasosta että puututaan tämmöisiin vaarallisiin ja haitallisiin ilmiöihin

nyt sen paremmin perussuomalaisilta kuin kokoomukselta ei ole niitä muutosehdotuksia

perussuomalaiset ovat vastustaneet koko direktiiviä vaikka se tuntuisi aika luontevalta että meillä kuitenkin työssäolon perusteella tulee oikeus toimeentuloon niin kuin muihinkin sosiaaliturvaetuuksiin silloin kun todella töissä ollaan

tämä vaatisi enemmän harkintaa mutta jo tämän aiemmin keskustelussa viitatun eurooppalaisen ongelman takia olisi paljon helpompi puoltaa näitä meidän erityisjärjestelyjä jos meillä on selkeä työnjako selkeät toimivaltamääräykset laissa mikä on syyttäjän mahdollisuus ja velvollisuus johtaa prosessia tästä tavallisesta poliisivetoisuudesta poiketen

valiokunta kiinnittää huomiota saamen kielilain säännöksiin joilla saamelaiskäräjälain saamelaismääritelmä voi kytkeytyä henkilön oikeuksiin saada palveluja saamen kielellä

ei sosiaaliturvan väärinkäytöstä pidä hyväksyä mutta ei kannata nyt syyllistää semmoisia jotka eivät ole siinä syypäitä vaan pitää vain sitten asianmukaista lakia muuttaa ja nostaa asia vireille sen sijaan että nyt leimataan kaikki jotka ovat tätä sinänsä asiallista muutosta hyväksymässä ikään kuin oltaisiin suosimassa väärinkäytöksiä vaikka tässä ei ole sitä asiaa nyt käsitelty

jos me näyttäisimme tämmöisen etenemistien että on tietyt asiaryhmät joissa syyttäjän tutkinnanjohto on selkeämpi on tietyt tilanteet joissa syyttäjän tulee astua voimakkaammin johtoon niin tällaista järjestelmää olisi paljon helpompi puoltaa myös kansainvälisellä tasolla

olisi mielellään varmaan jos olisi tehty ehdotuksia tuon käsittelyn kuluessa joita olisi voinut ministeriökin syynätä voitu asia hoitaa kuntoon

jos saamen kielen ensimmäisenä kielenään oppineen henkilön äidinkieleksi on väestötietojärjestelmässä tallennettu suomen kieli tämä voi perustelujen mukaan aiheuttaa hänen alenevaa polvea olevien sukulaistensa kohdalla sen että heitä ei katsota saamelaisiksi vaikka he todellisuudessa täyttäisivät kieliperusteisen saamelaismääritelmän kriteerit

tämä tällainen huolellisemman mallin rakentelu nyt on valitettavasti jäänyt tekemättä tässä esityksessä

tämä voi johtaa sitten saamelaiskäräjien organisoimassa päivähoitotoiminnassa tämän piiriin pääsyn epäämisen

suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi

mutta yhdistyneillä kansakunnilla ei ole sellaista päätöksentekoa että esimerkiksi suomen eduskunnan osallistumista siihen pitäisi erikseen kirjata perustuslakiin niin kuin on tehty eun osalta

väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalvelusta annetun lain mukaan väestötietojärjestelmään tallennetaan henkilön ilmoittama äidinkieli ja asiointikieli

jotta pystytään toimimaan aktiivisesti näinkin intensiivisessä kansainvälisessä yhteisössä kuin euroopan unioni niin pitää järjestää kansakunnan sisäisesti se päätöksentekotapa miten lainsäädäntövallassa eduskunta kansan valitsemana voi vaikuttaa mahdollisimman tehokkaasti

perustuslakivaliokunta pitää myös välttämättömänä että hallitus selvittää pikaisesti tarpeen muuttaa saamen kielilakia tässä esitettyjen ongelmien korjaamiseksi

siinä on ollut virhe aineistossa jota eduskunnalle on toimitettu näistä takauksista ja nyt sitten katsotaan tarvitaanko uusi hallituksen esitys sen korjaamiseksi

olen äänestyksessä vähemmistöön jääneen joukon mukana jossa siis olivat edustajat johannes koskinen ilkka kantola eeva johanna eloranta tuija brax elisabeth naucler mikaela nylander jättänyt vastalauseen

kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaelimet ovat antaneet suomelle useita suosituksia säännöksen muuttamisesta siten että käytäntö ei olisi enää pelkän oikeuskäytännön varassa

arvoisa puhemies

tämähän on todella kansallisesti äärimmäisen huolestuttava asia että nämä uutiset jatkuvat että edelleen menetetään keskeisestä perusteollisuudesta jatkuvasti työpaikkoja

kun tämä perustuslain tarkistushanke on tulossa lopullisiin äänestyksiin tässä eduskunnassa on hyvä aika hiukan miettiä tätä historiaa